arvoisa puhemies

lähtökohtamme ovat tässä eettisesti kestävät

emme toki verottamisen ilosta alenna ylimmän ansiotuloveron rajaa

tuotamme sähköä uusiutuvista lähteistä joissa yhdistyy sekä päästöttömyys että huoltovarmuus

siihen panostettaessa on kuitenkin muistettava kasvava säätövoiman tarve vaikka voimme parantaa tuulivoiman käyttökelpoisuutta laajoilla ja älykkäästi ohjatuilla sähköverkoilla

arvoisa puhemies

siksi on hyvä että perheiden palveluja parannetaan sosiaalihuoltolain uudistuksella jonka mukaan perheet voivat saada muun muassa kotipalveluja ilman lastensuojeluasiakkuutta

vaikka se onkin runsaasti energiaa ahmiva teollisuudenala on hyvä panna merkille että perämerenkaarella tuotetaan maailman päästöttömintä terästä ja jokainen siellä tehty terästonni merkitsee sitä ettei maailmanmarkkinoilla tarvita vastaavaa määrää kivihiilellä ja energian tuhlauksella tuotettua terästä

hallitus ansaitsee tunnustuksen työstään vaikeina aikoina ja on eduskunnan luottamuksen arvoinen

elinikäisestä oppimisesta puhutaan juhlapuheissa paljon eikä kysymyksessä ole mikään korulause

suomi on siirtynyt pysyvästi osaamista louteen mikä heijastuu työmarkkinoille vahvasti siten että erilaiset tiedot ja taidot ovat tarpeen eikä vailla ammatillista osaamista työmarkkinoilla enää pärjää

tarvitsemme kuitenkin reilun pelikentän jossa tuotantoa ei tarpeettomasti siirretä sinne missä päästöt ovat tuotantoyksikköä kohti paljon suurempia

valitettavasti esimerkiksi työttömistä kaikkein haavoittuvimpia ovat ne joilla ei ole tutkintoa ammatillista koulutusta jolla tänä päivänä työelämässä pärjäisi

suomen osallistuessa eussa ja kansainvälisen merenkulkujärjestö imon työssä laivaliikenteen ympäristövastuun kehittämiseen on merikuljetusten tärkeys suomelle tunnustettava

voimme olla pitkälle yksimielisiä hallituksen tilannearviosta ja yhtä lailla yksimielisiä siitä että selonteon toimenpidelista on oikein laadittu ja hyvä pohja ilmastopolitiikalle

suomi ei olisi vauras ja kohtuullisen hyvinvoiva yhteiskunta ellemme voisi tuoda maahan tavaroita ja palveluita joita täällä ei voi eikä kannata tuottaa ja ellemme voisi viennillä rahoittaa tätä tuontia

kansainvälinen kauppa taas edellyttää kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita jotka sitovat meidät yhteen kreikan portugalin tai singaporen ja yhdysvaltain kanssa

jos haluamme säilyttää elämisen tasomme ja hyvinvointimme me emme voi hypätä pois maailmantaloudesta emmekä välttää vastuitamme

kun olemme valmiit antamaan tukemme globaalien rahoitusjärjestelmien kautta ei ole mitään syytä kieltää tukea suomen kanssa samaan euroopan unioniin kuuluvalta portugalilta

portugalille ehdotetusta tukipaketista vain kolmannes on euromaiden erillistä osuutta kaksi kolmasosaa tulee kaikilta eu mailta tai imfn rahoittajavaltioilta

kaikki kansainvälistä taloutta seuraavat tutkimuslaitokset ja järjestöt ovat yksimielisiä siitä että maailmantalouden pahimmat vaaran vuodet ovat takana ja uusi kasvu on orastamassa

ruotsi osallistuu suunnilleen yhtä suurella osuudella kuin suomi ja isoja lainasummia tulee esimerkiksi japanista tai saudi arabiasta

finanssikriisit ovat seurausta luottamuksen puutteesta

mikäli velanantajat luottavat siihen että velat tulevat pääosin maksetuiksi ja mahdolliset luottotappiot ovat katettavissa ei velkoihin lisätä riskilisää

me emme osallistu lainojen takaamiseen kehitysyhteistyön hengessä vaan turvataksemme maailman rahoitus ja kauppajärjestelmää josta suomalainen hyvinvointi riippuu

on aivan välttämätöntä että sekä pysyvään vakausvälineeseen että nyt esillä olevaan portugalin tukeen liitetään muistutus siitä että korkeisiin tuottoihin liittyy myös korkea riski

portugalin tukeen liitetyt ehdot jotka sovittiin vasta muodostumassa olevan sateenkaarihallituksen tärkeimpien puolueiden kesken tervehdyttävät rahoituskriisin hallintaa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

mieleen tulee ehkä tuore ruisleipä tai maittava kaurapuuro tai ehkä jollekin tulee mieleen kesäinen grillihetki

nämä mielikuvat kertovat paljon ne kertovat siitä että suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa ja suomalaiset arvostavat maaseutua

eurosta luopuminen ja oman valuutan devalvoituminen nostaisi maan lainataakan kohtuuttoman ankaraksi ja velkojen maksamatta jättäminen taas pudottaisi portugalin kehitysmaiden joukkoon ja aivan krooniseksi avuntarvitsijaksi

kun suomi ajoi läpi oman linjansa kreikalta vaadituista vakuuksista meihin kiinnitettiin kyllä aivan riittävästi huomiota

kertoo jotain ihmisyydestä että näin se on muuallakin useimmissa maissa sen kyseisen maan kansalaiset arvostavat oman maan ruokaa sitä sen maan kotimaista ruokaa ja haluavat pitää kyseisen maan maaseudun asuttuna

nyt esillä oleva vaihtoehto on lopultakin vähiten huono portugalille ja arvoisa puhemies se on hyväksyttävissä myös suomelle

välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja edustaa perussuomalaista puoluetta joka monen eurooppalaisen sisarpuolueensa tavoin on yhden tai kahden asian liike

se kulminoitui kevään traktorimarssiin kun viljelijät vyöryivät helsinkiin kertomaan kriisistä

vaikka kertaus on opintojen äiti pitäisi toistolla olla rajansa

toisaalta taustalla on esimerkiksi maitokiintiöiden poistaminen

taustalla on myös tukimaksatusten maksuaikataulujen viivästykset mikä on anteeksiantamatonta koska viljelijän kannalta kysymyksessä on palkka jota ei makseta ajallaan

puhemies

meitä sosialidemokraatteja kiusaa erityisesti tämä kotikutoisesti aiheutettu viljelijöitä rasittava ongelma nimittäin maksatusten viivästykset

me odotamme että tämä hallitus ministeri tiilikainen saa nyt vihdoin nämä maaseutuviraston tietojärjestelmät kuntoon ja huolehtii siitä että tukimaksatukset päätyvät viljelijätalouksiin maatiloille ajallaan

muuten tiloja ajautuu konkurssiin ajautuu entistä syvemmälle ongelmiin ja syy on täysin itse aiheutettu

me sosialidemokraatit haluamme että suomessa erityisesti aktiivitiloja ja nuoria viljelijöitä tuetaan

tätä varten edellinen hallitus teki terveen kilpailun edistämisohjelman jossa suomessa poikkeuksellisen keskittyneen kaupan määräävään asemaan haluttiin puuttua

tänään on kulunut lähestulkoon tasan kolme vuotta finanssikriisin puhkeamisesta kun investointipankki lehman brothers kaatui konkurssiin

on toden totta näin että tuotteiden pääsyä jakeluun ja kauppaan on helpotettava ja nyt tältäkin hallitukselta odotetaan toimia kaupan määräävän roolin vähentämiseksi alkutuottajan hyväksi

näistä vaikeuksista huolimatta enin osa suomalaisista pitää edelleen suomen jäsenyyttä eussa ja euroalueella meitä hyödyttävänä

vain se takaa pitkäjänteisen kysynnän suomalaiselle ruoalle ja mahdollistaa myös onnistuneet vientiponnistelut ja uusien markkinoiden löytämisen suomalaisille ruoille

me sosialidemokraatit odotamme myös että eläinsuojelulaki tuodaan eduskuntaan ja tehdään eläinten hyvinvointia edistävät muutokset lakiin esimerkiksi vasikoiden nupoutuksen kivunlievitykseen parsinavetoista luopumiseen ja sikojen porsimishäkkien poistamiseen täytyy löytyä ratkaisuja

korkotaso on sovitettu suhdanteisiin eikä esimerkiksi pahoja sijoituskuplia taikka lamaa jyrkentäviä kiristyksiä ole nähty

puhemies

arvoisa puhemies

poliisin palvelut ovat peruspalveluita

euroopan rahoitusvakausvälineen ervvn puitesopimuksen muuttaminen on suomen etu vientipainotteisen kansantaloutemme vuoksi

me odotamme että hallitus tekee pontevasti toimia tästä kriisistä ulospääsemiseksi mutta tällä hetkellä emme ole tyytyväisiä ja senpä vuoksi arvoisa puhemies kannatan edustaja harry wallinin tekemää

suomen suomen kansan ja suomalaisten työntekijöiden etu on olla ratkaisemassa talouskriisiä ja vakauttamassa markkinoita keskeisillä markkina alueillamme

ennuste laukkanen

suuri osa poliisin työstä jää tilastojen ulkopuolelle

arvoisa puhemies

sen toiminnalle esitetään jatkuvasti uusia tavoitteita